haluan olla vapaaehtoisesti auttamassa muita uhreja

arvoisa puhemies

opiskelijakuntaa koskevaa pykälää ehdotetaan muutettavaksi hieman mutta mielestäni oleellinen seikka eli opiskelijakuntien automaatiojäsenyys sivuutetaan

syy siihen miksi valiokunnan mietintö on niin kriittinen on juuri se mikä täällä ensimmäisessä lausumassakin hyvin selkeästi todetaan

mikäli lapsena unohdettuja ja aikuisena kärsiviä muistettaisiin kertoisi se sen mitä me yhteiskuntana tällaisesta rikoksesta ajattelemme

jos muilta osin muutetaan käytäntöjä yhtenäisiksi ylioppilaskunnan kanssa olisi mielestäni perusteltua edetä myös tällä sektorilla

valiokunta näkee että tässä yhteiskunnallisessa tilanteessa tässä suhdannetilanteessa ei missään tapauksessa saa käydä heikentämään oppisopimuskoulutuksen perusteita ja jos näin tapahtuu on tehtävä uusia päätöksiä

lähestyn automaatiojäsenyyden etuja kahdesta näkökulmasta toisaalta opiskelijan näkökulmasta ja toisaalta opiskelijakunnan näkövinkkelistä

kuten valiokunta mietinnössään toteaa se haluaa saada hyvin tarkan ja tiukan seurannan

se on se syy minkä vuoksi valiokunta on ollut mietinnössään hyvin kriittinen koska se näkee oppisopimuskoulutuksen erittäin tärkeänä ja haluaa nostaa sen voimakkaasti esille

todelliset hyväksikäytön määrät ovat kuitenkin valitettavasti suurempia

opiskelijoille automaatiojäsenyys tarjoaisi muun muassa mahdollisuuden todellisen julkisen vallan käyttöön samalla kattavamman ja tasa arvoisemman edunvalvonnan mahdollisuuden olla ehdolla ja äänestää

liian moni tragedia jää vuosiksi tai jopa ikuisiksi ajoiksi pelkästään uhrin itsensä kannettavaksi kuten annan petran ja sirpan tapauksissa

no se voi olla hieman hankalasti mitattavissa oleva peruste mutta jos katsoo esimerkiksi eduskunnan koostumusta niin käy selväksi kuinka paljon tuolla asialla voi olla merkitystä

suuri osa meistä kansanedustajista on ponnistanut nimenomaan ylioppilaspohjalta oppinut osaltaan argumentaatiota ylioppilaspolitiikassa

ei nimittäin ole lainkaan tavatonta että uhri sulkee karmivan teon mielestään vuosiksi tai jopa vuosikymmeniksi suojellakseen psyykettään

uhrilla ei ole koskaan helppoa

ylioppilaskunnat ja opiskelijakunnat hoitavat pääsääntöisesti samoja tehtäviä

monesti tuo asia tulee esille vasta siinä vaiheessa kun tekijä kuolee oma lapsi syntyy tulee avioero naimisiinmeno joku mieltä mullistava suuri kokemus

olen ymmärtänyt että ammattikorkeakouluopiskelijoilla on halua omalla panoksellaan olla ratkaisemassa myös tätä ongelmaa opiskelija ja terveydenhuollon ongelmaa jos siihen annetaan mahdollisuus ja tällä tiellä automaatiojäsenyys voisi olla erittäin merkittävä ja hyvä avaus

lapsena koettu seksuaalinen hyväksikäyttö on erityisen tuomittava rikos

hyväksikäyttö voi vaikuttaa minuuden rakentumiseen kehittymiseen identiteetti saattaa vääristyä tai se joutuu rakentumaan joskus jopa kokonaan uudelleen

uhri voi tapahtuneen johdosta huonosti ja oireilee monella selittämättömälläkin tavalla

tämän vähän voi sanoa ikävänäkin sivuilmiönä on se että rahoittajan asemassa ammattikorkeakoululla on vaikutusvaltaa opiskelijakuntaan

nykyisen lainsäädännön aikana on ollut jopa tapauksia joissa ammattikorkeakoulu on joko uhannut tuen katkaisemisella tai jopa katkaissut tuen opiskelijoiden ollessa eri mieltä koulun hallinnon kanssa

ainoa perustelu mistä lakialoitettamme on kritisoitu on väite näyttöongelmasta useita vuosia vanhojen tapausten kohdalla

aina kun leikataan on ilman muuta ilmeinen vaara että se saksi osuu myöskin siihen ytimeen joka on tässä tapauksessa suomalainen koulutusjärjestelmä ja sen takia meidän pitää olla tarkkana ja kaikki leikkaukset pitää tehdä ilman muuta järkevästi

yksi on nämä uudistukset joista tässä on puhuttu

syyteoikeuden vanhenemisen vuoksi tekijää ei kuitenkaan ole voitu asettaa vastaamaan karmaisevasta teostaan ja tämä tietysti sotii yleistä oikeustajua vastaan

mielestäni tämä on kuitenkin parempi tie kuin edellisellä vaalikaudella jolloin leikattiin surutta kuntien valtionosuuksia

erittäin tärkeää on myös se että tällainen järjestely mahdollistaisi lakiin jo kirjattujen tehtävien ja mahdollisesti uusien tehtävien toteuttamisen käytännössä

murha on nykyään ainoa rikos joka ei vanhene

viimeisenä mutta ei mitenkään vähäisimpänä ajattelen myös niin että automaatiojäsenyys tukee erityisesti pienempien yksiköiden opiskelijoita ja opiskelijakuntia niitä ammattikorkeakouluja joilla resurssit muuten ovat heikommat

rehellisyyden nimissä on sanottava että kun olen julkisuudessa seurannut esimerkiksi anneli auerin tai bodominjärven surmien käsittelyä ei niissäkään tuo näyttöongelma aivan kiistatonta ole ollut

yhteiskunnan arvottaessa rikoksia ajattelenkin niin että murha on saanut täysin perustellusti asemansa rikoksena joka ei vanhene

puhemies

vähimmäisvaatimuksena on kuitenkin oltava että puolustuskyvyttömiin lapsiin kohdistuvien törkeiden tekojen vähimmäisrangaistus muutettaisiin vuodeksi vankeutta eli saman suuruiseksi kuin muista törkeistä raiskausrikoksista

rangaistuksia korottamalla tai vanhenemisaikaa pidentämällä tehtyä ei tietenkään saa tekemättömäksi eikä se tietenkään taannehtivasti auta niitä kymmeniä jotka ovat kertoneet tarinansa

myös kaikkia allekirjoittaneita haluan kiittää

tämähän ei ole mikään hallitus tai oppositiokysymys tietenkään eikä perinteisessä mielessä ajateltuna poliittinen kysymys vaan meitä kaikkia yhdistävä ja meidän kaikkien omaantuntoon vaikuttava kysymys

opiskelijoitten tilanne todellakin on tiukka ja tässä keskustelussa kokonaan vailla huomiota on se valtavan kokoinen edustaja kiuru maltatteko kuunnella

uudistus mikä tässä opintotukijärjestelmässä nyt on että opiskelijat siirretään opiskelijoitten asumistuesta yleiseen asumistukeen

täällä muun muassa edustaja kontula edustaja arhinmäki malttakaa tekin täällä edustaja kun tuloa muun muassa käytti erittäin hyvän puheenvuoron siitä miten tuen pitäisi tulla juuri niille jotka sitä eniten tarvitsevat niille kaikista pienituloisimmille opiskelijoille

sen vuoksi on mielestäni asiallista että aloite saa vankan ja asiallisen käsittelyn valiokunnassa asiantuntijakuulemisineen ja tietenkin toiveeni on se että asiasta tehdään myös mietintö joka tuodaan tänne suureen saliin äänestykseen samaan tapaan kuin usean kansalaisaloitteen kohdalla jotka myös ovat tärkeitä tehdä

valiokunta ei pitänyt hyvänä sitä tapaa että neljä hyvin erilaista esitystä neljä erillistä esitystä tuotiin yhdeksi kokonaisuudeksi valiokunnan käsittelyyn

se teki käsittelystä vaikeaselkoisen ja monin paikoin tämä esittely oli myöskin puutteellisesti perusteltu

tarkempia vaikutuksia ja tarkempia tietoja jouduttiin pyytämään moneen otteeseen ja niitä sitten pikkuhiljaa myöskin saatiin

arvoisa puhemies

kaukonäköinen hallitus ajatteli jo etukäteen hallitusohjelmaa kirjoittaessaan että oppisopimuskoulutus on erittäin tärkeä toimi että siihen pitää olla riittävästi rahaa ja että aloituspaikkoja pitää olla riittävästi

nyt yhteiskunnallinen suhde on kääntynyt juuri sitä kohti että tätä rahaa tarvitaan

aivan äskettäin tuossa kyselytunnilla käyty keskustelu nuorten työttömyydestä liippaa myös hyvin läheltä oppisopimuskoulutusta

mitä nopeammin ja mitä aiemmin sen työttömyyskierteen saa poikki mitä nopeammin ja aiemmin pääsee lähelle työelämää esimerkiksi oppisopimuskoulutuksen muodossa sitä paremmat mahdollisuudet on siihen että työpaikan saa myöskin tulevaisuudessa

se on aivan oikein se kuuluu meidän työhömme mutta ehkä sitten kuitenkin päällimmäisenä ja suurimpana isoimpana asiana ihmisten viestinä tulee se että uudistakaa älkää antako periksi älkää riidelkö vaan nyt pitää saada aikaiseksi

tätä taustaa vasten ei valiokunta eikä keskustan ryhmä voi missään olosuhteissa hyväksyä sitä että oppisopimuskoulutusta heikennettäisiin

väitän että tämä on kuitenkin se päällimmäinen asia mikä tulee

tämä on todella surullinen asia niin kuin tässä on monella suulla todettu mutta nyt meidän pitää ryhtyä voimakkaasti työhön sen eteen että savonlinnaan saadaan vahvaa tulevaisuusorientoitunutta toimintaa

herra puhemies

herra puhemies

voi olla että joku ei haluaisi näihin lukuihin mennä tämän enempää

ilmeisesti on niin että kun vaalit eivät ole lähellä niin silloin nato ei ole kokoomukselle mikään salarakas vaan sen pystyy tunnistamaan että aina kun vaalit ovat vähän lähempänä tulee vähän salaisempaa siitä tapailusta

tämä mielestäni erittäin hyvin nyt todistaa sen mitä edustaja kiviniemi ja keskusta täällä edellä sanoivat ja mihin itse asiassa tasavallan presidenttikin eilen viittasi

kun toimintaympäristö muuttuu näin nopeasti kun hallituksen linja pitkällä tähtäimellä on täysin avoin vasemmiston ja kokoomuksen välillä on välttämätöntä että suomen eduskunta kansan valitsemat edustajat saa vuosittain pääministerin ilmoituksen jonka pohjalta me voimme keskustella siitä mihin suuntaan meitä nyt ollaan hivuttamassa mitä hallitus ajattelee ja missä mennään ulko ja turvallisuuspolitiikan osalta jossa toimintaympäristö valtavan nopeasti muuttuu

herra puhemies

sen takia tässä keskustelussa pitää puhua tulevaisuudesta siitä miten me voisimme tehdä paremmin

herra puhemies

tämä kuulostaa kovin ylimieliseltä hieman samaa kylmyyttä ja ylimielisyyttä mitä kuntaministeri on koko ajan osoittanut puhuessaan suomalaisille ihmisille ja suomalaisille kunnille

eli siis fundeeraukset eivät riitä vaan näistä asioista pitää olla eduskunnan tietoinen ja näistä asioista on välttämätöntä että eduskunta myöskin tekee päätöksen

ihmiset ovat aika isossa epävarmuudessa moneltakin osin

se koskettaa siis meitä kaikkia

keskusta esitti työllisyyslisäbudjettia ja olemme tietysti erittäin iloisia siitä että ministeri on tarttumassa siihen ja tuomassa tällaisen eduskuntaan

on selvää että ei tarvitse edes viitata niihin ääri ilmiöihin mitä eri puolilla eurooppaa nimenomaan nuorisotyöttömyyden ohella on nähty ja siihen liittyen on nähty

oletteko te valmiita perumaan koulutusleikkauksia jotka nakertavat pohjaa työllisyydeltä eri puolilla suomea

myös finnair ollaan ajamassa alas valtio luopuu omasta enemmistöosuudestaan mikä vaikuttaa reitteihin vaikuttaa työpaikkoihin

tämäkin vielä ja varmasti jatkoa seuraa

herra puhemies

jotta säilyisi hyvä henki tässä keskustelussa nyt minun mielestäni sosialidemokraatit voisivat tuoda pöytään niitä rakenteellisia uudistuksia mitä te hallituksen lisäksi haluaisitte tehdä

mehän tuomme teknologiaa kouluun otamme iltapäivät käyttöön kehitämme yhteiskuntatakuuta yhteisötakuun suuntaan kehitämme oppisopimuskoulutusta oikeaan suuntaan pyrimme tiivistämään ammatillisen koulutuksen kestoa koulutuksen järjestäjän ehdoilla lisäämme yhteistyötä toisen asteen ja kolmannen asteen välillä ja niin edelleen tehostamme korkeakouluopetusta ja niin edelleen

mitä tämän lisäksi olisi pitänyt tehdä

herra puhemies

enempää ei voi tehdä

oletteko valmiita siihen että hyväosaiset otetaan mukaan lamanmaksutalkoisiin

olemme toki erittäin iloisia siitä että alueelle on nyt löytynyt ystäviä eri puolilta kohtuullisen pitkän välimatkan päästä neuvoja ja ystäviä on riittänyt siitä olemme toki erittäin iloisia